kyllä pitää puhua ihan koko paketista koska se on suomen todellisuus

ministerinä ollessani olen tehnyt sopimuksia muistaakseni jo yhdeksän veroparatiisin kanssa että tämä pelleily loppuu ja tässä listalla on viisi tai kuusi vielä lisää tämän vuoden puolella tulossa

minä itse sain tästä kuulla aamulehden kautta

minusta siitä olisi voinut tiedottaa aikaisemminkin vaikkapa jollakin yleisluontoisemmalla tasolla jos ruotsin kielen käännös oli vaikea tehdä määräaikaan mennessä

tässä nyt kaikki puheenvuorot keskittyivät joihinkin sisällöllisiin kysymyksiin mitä eurooppa tasolla pitää pystyä ratkaisemaan kun yksin emme voi niitä ratkaista

edustaja jääskeläinen jonka kanssa olimme tuolla tansaniassa vienninedistämismatkalla kysyi miten voidaan haitallista verokilpailua eussa välttää

verotushan kuuluu kansalliseen toimivaltaan eli siihen on aika hankala puuttua mutta meillä on tavoite ollut tehdä semmoista käytännönläheistä koordinaatiota mikä tarkoittaisi sitä että suurin piirtein muutettaisiin verotuksen rakennetta samankaltaiseksi tai jos nostetaan veroja tai lasketaan veroja niin kutakuinkin samalta alueelta nostettaisiin tai laskettaisiin koska sen vaikutus sitten euroopan talouskasvuun on parempi

eli te rajoitatte perheiden valinnanmahdollisuutta

voimme siten että hän osti edustaja katainen taitaa johtaa naisjärjestöä keskustassa ja te kannatatte sitä kiintiöittämistä eli sitä että pakotetaan vanhempia osallistumaan vanhempainvapaalle tietyksi ajaksi ja viedään se valinnanvapaus perheiltä pois eli että perheet eivät voisi valita

tämä on kyllä kimurantti juttu koska kun miettii mitä eun pitäisi nyt tehdä kyseeseen ei tule mikään kriisinhallintaoperaatio

mutta kun te sanotte että tämä jakaminen tässä kotihoidon tuessa on niin väärin ja kun samaan aikaan sitten kannatatte sitä pakkojakoa täällä vanhempainrahapuolella niin logiikka ontuu

ukrainassa ei ole kysymys rahapulasta nyt noin niin kuin ensi sijassa vaan siellä on kyse rule of lawn puutteesta demokratiasta ihmisoikeuksista ja avoimesta markkinataloudesta

minulle sopii ihan milloin vain ottaa uusintamatsi ja ehkä voitaisiin mennä joissakin asioissa vielä vähän syvemmälle ja puhua myös siitä visiosta ja tahtotilasta

no jos osa on sitä mieltä että antaa ihmisten kärsiä jota mieltä minä en ole mutta osa näyttää olevan niin kannattaa miettiä johtaisiko se johonkin ketjureaktioon

arvoisa puhemies

hallituksen peruste vielä kertaalleen tälle muutokselle lähtee siitä että me uskomme siihen että tätä maata myös hyviä päivähoitopalveluita on mahdollista ylläpitää vain kun riittävästi tehdään työtä

on ymmärrettävää että erityisesti talouskriisin aikana keskustelut pyörivät talouden ympärillä siitä pitääkin keskustella myös jatkossa

arhinmäki sen verran että kaiken sen parhaan tiedon mukaan minkä me olemme saaneet sekä suomesta että ulkomaisten asiantuntijoitten kautta meillä on syytä olettaa että luotottajat lopettaisivat luotottamisen hyvin monelta muulta eurooppalaiselta maalta

jos kohta saan vähän lisää aikaa niin voitaisiin pohdiskella tätä asiaa vähän pidemmälle samoiten tätä puolustusulottuvuuden ja edustaja kiviniemen nostaman ulkopoliittisen ulottuvuuden tulevaisuutta

mutta minä toivoisin että itse kukin voisi rakentaa semmoista tahtotilaa mitä siis tahdomme euroopan tulevaisuudelta ja jos siihen tulevaisuuteen joltakin osin liittyy euroopan unioni niin voisi kertoa mitä sen puolesta olemme valmiita tekemään jotta se euroopan unioni on toisenlainen ja parempi kuin se on tällä hetkellä niin että pääsisimme semmoisesta varjonyrkkeilystä että sanotaan vain lista ongelmia mutta ei koskaan yritetäkään tai uskalleta sanoa mitä halutaan

on isoja puroja kuten eläkeratkaisu on olemassa pieniä puroja kuten kotihoidon tuen muutos opiskeluaikojen nopeuttaminen nopeampi valmistuminen suojaosuudet työmarkkinatukeen ja asumistukeen jotta kaikki työ kannattaa tehdä

hinnat nousisivat tai luottohanat menisivät kokonaan kiinni joka kaataisi maita ja varmasti jouduttaisiin velkasaneeraukseen mutta myös erityisen suureen kurjuuteen ja mahdollisesti myös lamaan

tämän takia hallitus yrittää tehdä kaiken mitä me vain ikinä pystymme estääkseenmitiltä lainaa leilan teksti telama kiihottaisi vastaan ei estääkseen tätä lamaa vaimentaakseen sitä iskua joka olisi tulossa

tämän lisäksi kannustetaan antamaan harjoittelupaikkoja lisää meidän hallinnonaloillamme eri ministeriöissä ja eri toimialoilla ilman että tuottavuusohjelma sitä rajoittaa

tämä on tärkeää erityisesti siksi että nuoret pystyisivät valmistumaan ne nuoret jotka nyt ylipäänsä valtion harjoittelupaikkoihin voivat tulla tarkoitan lähinnä korkeakouluissa opiskelevia

toinen perustelu on sitten se että tällä halutaan kannustaa ja vaikuttaa myös yhteiskunnallisiin asenteisiin siten että naisten ja miesten työmarkkina asema paranisi ja tulisi yhdenvertaiseksi

minä ymmärtäisin että jos eduskunnassa olisi edes yksi asiantuntija joka puoltaisi opposition tavoitteita niin voitaisiin sanoa että he ovat sitä mieltä ja toiset ovat toista mieltä

aivan samalla tavalla jos meidän näkemykseemme suomen tulevaisuudesta joltakin osin liittyy euroopan unioni pitää olla tahto kyky sitoutua ja tehdä työtä eikä vain väistää sen takia että eu on epäsuosittu poliittinen asia

jos kotihoidon tukijärjestelmä luotaisiin tänä päivänä niin enpä usko että me valitsisimme semmoista mallia mikä meillä nyt on

ainoastaan tietysti jos ei kovin paljon harrasta kansainvälistä yhteistyötä voi ajatella niin että yksi maa voi tämmöisessä neuvottelutilanteessa kaataa kaikki sopimukset

se on hyvä nyt tiedostaa että tämä vuosi on ensimmäinen vuosi suomen historiassa jolloin meillä työikäisen väestön määrä alkaa vähetä

verolaissa lukee yksiselitteisesti on lukenut kuinka monta kymmentä vuotta että käypä arvo on se peruste

niin kuin pääministeri tuossa totesi meidän pitää katsoa niitä syitä jotka pystyvät estämään rahoituskriisin syntymisen

fi sivulle ilmestyy tänä päivänä vielä semmoinen taulukko jossa kerrotaan kenelle veronkevennykset ovat menneet ja kuinka paljon niitä on annettu

käypä arvo kun toteutuu se on oikeudenmukaista jokaiselle

jos se yksimielisyysvaatimus olisi ihan niin kirjaimellinen niin ehkä se saksan tai ranskan vaatimus yhteisöveron nostosta olisi sitten mennyt läpi

meillä oli ajatus siitä että ensinnäkin meidän pitäisi jotta pk yritykset saisivat pankeista luottoa tehdä tämmöinen asset quality review eli katsoa mitä pankit ovat syöneet ja sen jälkeen kunnon stressitestit ja pakottaa itse asiassa pankkisektori pääomittamaan itsensä niin että ne pystyvät antolainaamaan ulos rahaa pk sektorille

kun edustaja pekkarinen sanoi että lapset viedään laitoksiin ja perussuomalaiset totesivat että viedään osaksi järjestelmää niin minäpä nyt lähden sinne laitokseen hakemaan lapseni pois järjestelmästä

eli suomalainen hyvinvointi ja ne verotulot tulevat vain ja ainoastaan tuottavuuden kasvun kautta ja sen takia sitä tuottavuutta pitää metsästää

jos suomessa suvaitsevaisuus olisi keskeinen arvo niin kuin se monelle meistä on mutta jos se olisi vielä vahvempi arvo niin silloin tämä ihmisarvon jakamattomuus varmaan alleviivautuisi ilman että valtion tai kunnan tai jonkun viranomaisen sitä tarvitsee erikseen alleviivata

jos käypä arvo jatkossa poikkeaa merkittävästi siitä mitä viimeisten vuosien aikana on käyväksi arvoksi ilmoitettu niin silloinhan siinä on ollut ero

hallituksen tavoitteena on ollut se että eläkkeensaajat ja palkansaajat saavat lisää ostovoimaa erityisesti ne lapsiperheet jotka ovat ennätysvelkaisia

arvoisa herra puhemies

eli jos meillä on yhteisymmärrys siitä että tuottavuus sairaalassa ei voi tarkoittaa sitä että nykyisellä tavalla teetetään enemmän työtä pienemmällä porukalla niin se on hyvä lähtökohta

verottaja on sen toisaalta hyväksynyt perinnönsaaja on sen toisaalta ilmoittanut ja tätä mikä on käypä arvo siis verottajan mielestä tullaan arvioimaan siinä tilanteessa että perinnönsaaja ei itse joko ilmoita sen arvoa tai sitten toiseksi ilmoittaa niin väärin että sitä on pakko tarkistaa tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsitelty

uskon että se on ainakin toivorikkaampi siinä mielessä että meillä suomalaisilla on hyvin paljon omissa käsissämme semmoisia asioita jotka vaikuttavat meidän tulevaisuuteen jos meillä vaan riittää rohkeus ja uskallus tarttua niihin vaikeuksiin

lapintie halusi liittää lähimmäisenrakkauden ihan tärkeään asiaan siihen että perusturva on jäänyt vuosien saatossa jälkeen

neljäs on se että ekp ja komissio ja ehkä eip voisivat etsiä yhdessä uusia rahoitusvälineitä eli että pk sektorin luottoja voitaisiin yhdistää ja ne arvopaperitettaisiin ja myytäisiin sijoittajille ja tätä kautta voitaisiin saada lisää rahoitusta

se tarkoittaa talouden tasapainottamista se tarkoittaa suomen yhteiskunnan rakenteiden uudistamista

kukaan ei vähättele nuorisotyöttömyyttä muutakaan työttömyyttä se on inhimillinen tragedia mutta sillä on vakavat taloudelliset vaikutukset ja toivoisin ettei kukaan edes vaalihuumassa väittäisi että hallitus tai kukaan tässä salissa oleva tahallaan haluaa työttömyyttä kasvattaminen ja uuden ministerin vastaus annetaan ministeri pekkariselle minuutin selkeitä sali misteli kasvattaa

on niitä terveyskeskuksia joissa työt tehdään työntekijän mielestä paremmin ja työt teetetään paremmin ja se on myös edullisempaa ja hoitokokemus on positiivisempi kuin taas sitten joissakin toisissa paikoissa

tätä nuorisotakuuta on kritisoitu ei varmaankaan tavoitteenasetannan eikä konkreettisten toimenpiteiden puolesta vaan siitä onko riittävästi resursseja

tämä ei ole suomen hallituksen ei toimitusministeristön eikä neuvotteluja käyvien puolueitten käsissä vaan portugalilla erääntyvät lainat jonakin tiettynä päivänä ja suomellakin täytyy olla siihen mennessä kanta ja tätä kantaa on etsitty

meillä on yksi käyttämätön resurssi ja minä luulen että varmaan oppositiokin voisi tähän yhtyä nimittäin nuorten oppisopimus

on täysin ymmärrettävää että amerikkalaiset ajattelevat että miksi heidän pitäisi olla niin suuresti mukana kuin takavuosina euroopan puolustuksessa

mutta kyllä työmarkkinajärjestöjenkin mielestä tämä on äärimmäisen haastava ja itse asiassa juuri sen takia on niin hyvä tämä sopu että nyt me itse asiassa haukkaamme paljon suuremman kakun palan kuin konsanaan ajattelimme että suomessa voidaan tehdä

minä uskon että seuraavan vuoden aikana me pystymme vielä osallistumaan aktiivisena eurooppalaisena vaikuttajana tämän kansainvälisen finanssikriisin taltuttamiseen ja näin ollen kaiken kaikkiaan ensi vuosi on varmasti enempi toivoa tuova kuin tämä vuosi

kalmarille kun otitte esille tämän sisäisen devalvaatiokeskustelun ja totesitte sen minusta vielä hyvin niin että kysymys on tuottavuuskehityksestä ei siitä sisäisestä devalvaatiosta jota joissakin kriisimaissa käytetään eli palkkojen alentamisesta